t k verovähennys jonka yritys voi tehdä tutkimus ja kehitystyötä tekevien palkkakustannuksista on tervetullut uutinen mutta samalla on todettava että vaarana on se että se jää pääasiassa isojen yritysten hyödyksi

ensinnäkin olen erittäin tyytyväinen siitä että nato keskustelua on viimeinkin ollut mahdollisuus käydä edistämmehän aktiivisesti kumppanuuspolitiikkaa tekniset järjestelmämme ovat yhteensopivia ja osallistumme naton kriisinhallintaan jo nyt

pk yritysten voi olla vaikea erotella kirjanpidossaan normaalia prosessikehitystä ja jatkuvaa laadun parantamista aivan erityisestä tuotekehitykseen luokiteltavasta työstä

varsinainen asiani kuitenkin koskee sitä että selonteossa todetaan että suomen kriittisistä voimavaroista ja toiminnoista yhä suurempi osa on yksityisen sektorin omistuksessa ja vastuulla

vaikka kasvupanokset osuvat pääosin oikeaan suuntaan täytyy todeta että stadighin elorannan ja alahuhdan työryhmien ehdotukset joilla suomi käännetään aidosti kasvu uralle eivät kaikki aivan vielä toteutuneet

valtiontalouden kannalta kyse ei siis ole suuresta asiasta mutta solidaarisuusveroa näkyy yleisen keskustelun perusteella pidettävän oikeudenmukaisena verona

olen huolissani siitä ilmapiiristä joka suomessa tällä hetkellä vallitsee

mielestäni merkille pantavaa on se kuinka vähän meillä itse asiassa suomessa on näitä hyvätuloisia ihmisiä

hyvien ansiotulojen saavuttamisen ja rikastumisen ei toki pidä olla kenellekään itseisarvollinen päämäärä mutta meidän täytyy olla varovaisia ettemme lietso täällä suomessa kateuden kulttuuria ja ilmapiiriä

pitää muistaa että hyvä ja reilu yhteiskunta on hyvä ja reilu kaikille suomalaisille niin niille vähätuloisille ja syrjäytymisvaarassa oleville kuin aivan tavallisille kansalaisille mutta myös niille jotka haluavat tavoitella myös taloudellista menestystä

arvoisa puhemies

sitten sen jälkeen perustettiin aulikki kananojan johdolla työryhmä jossa pohdittiin mitä tällaisissa tapauksissa on mennyt pieleen ja millä tavalla esimerkiksi tiedonkulkua salassapitoa ja koko prosessia voitaisiin kehittää

onko tehty joitakin sellaisia löydöksiä joiden perusteella voimme uudistaa näitä lastensuojelun prosesseja koska tässähän ei ole yksistään kysymys rahasta vaan käytännöistä millä tavalla asioita hoidetaan

arvoisa puhemies

tähän on monta syytä mutta jos haluamme ja mielestäni meidän pitää haluta pitää täällä teollisuutta myös jatkossa ovat varmuus energian saatavuudesta sekä energian hinta aivan ydinkysymyksiä

haaste hiilineutraalista yhteiskunnasta on niin suuri että kaikki vaihtoehtoiset tuotantomuodot biomassa tuuli jätteenpoltto ja aurinkovoima on pidettävä pöydällä

teollisuuden kannalta energiantuotantoa kohtaavan regulaation pitää olla pitkäjänteistä ja yksiselitteistä jotta yritykset pystyvät laskemaan energiainvestointiensa kannattavuuden riittävän pitkälle tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

vaihtotaseemme ei yksinkertaisesti kestä enää jatkuvaa öljyn hinnannousua

arvoisa puhemies

kun hallitusta muodostettiin asuntopolitiikasta sovittiin että pieni ja keskituloisille tarkoitettujen kohtuuhintaisten asuntojen määrää lisätään ja että erityishuomiota kiinnitetään kasvukeskusten ja metropolialueen asuntopolitiikkaan

uusiutuvan energian osuus on tänä vuonna jo melko tarkkaan kolmannes energiankulutuksesta

arvoisa puhemies

ensimmäinen koskee tuomioistuinten käsittelyaikoja joihin euroopan ihmisoikeustuomioistuinkin on useassa otteessa puuttunut suomen osalta

tuoreen selvityksen mukaan olemme tuulivoimassa jäljessä muuta eurooppaa ja meidän tuulivoimateollisuuden vahvuudet ovat nimenomaan arktisessa tuulivoimassa

juuri näitä kapeita erikoisalueita meidän pitää löytää muiltakin uusiutuvan energian teollisuudenaloilta ja tukea niihin liittyviä innovaatioita

turpeen energiatuotannolla vaikka siihen on tähän mennessä suhtauduttu turhan negatiivisesti on merkittäviä aluepoliittisia ja työllistäviä vaikutuksia

millä tavalla tähän aiotaan puuttua ensi vuoden aikana

suhteellisen alhaisella palkalla työskenteleviä lastentarhanopettajia tai sosiaalityöntekijöitä ei saada vaikka virkoja olisi auki kun ihmisillä ei ole varaa asua tällä alueella

turpeen verotuksen kiristyminen ja nämä vähennyspäätökset johtavat työpaikkojen menetyksiin

en sano että turve yksinään ratkaisisi mitään energiapoliittisia kysymyksiämme mutta mielestäni meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä turpeen tuomia mahdollisuuksia työpaikoista puhumattakaan etenkin kun tiedämme että nykyisillä teknologioilla turvetta voidaan hyödyntää paljon ympäristöystävällisemmin kuin aiempina vuosina

kun tilaa rakentamiselle ei ole se johtaa käytännössä kalliisiin ratkaisuihin joiden maksumiehiksi joutuvat viime kädessä myös ne jotka eivät edes omista autoa

arvoisa puhemies

tukimuotoja tulisi näin ollen tarkastella kriittisesti ja miettiä miten sama tuki saataisiin kanavoitua sitä tarvitseville ilman että se suoraan nostaa asuntojen vuokratasoa

tuntuu siltä että asuntopoliittisessa keskustelussa usein unohtuu se että juuri niin sanottujen kovan rahan asuntojen eli aivan normaalien vuokra asuntojen lisärakentaminen pienentää vuokrien nousupainetta eniten ja on hyödyksi kaikille vuokra asujille

rakentaminen kulkee käsi kädessä aina liikenneinvestointien ja elinkeinopolitiikan kanssa ja näiden kaikkien täytyy olla pitkäjänteisesti suunniteltua toimintaa

toinen tähän kytkeytyvistä espoon kannalta tärkeistä asioista on se että uudenmaan ely keskukset valittavat espoon kaavoista hyvin usein

valtion pitääkin tulla entistä enemmän vastaan pääkaupunkiseudun liikenneinvestoinneissa sillä niiden asuntotuotannon lisäämisen vaikutukset tulevat entistä enemmän ei pelkästään pääkaupunkiseudun vaan koko valtion alueelle

vaikka euroopan ja erityisesti etelä euroopan maiden välitön rahoituskriisi ainakin hetkellisesti näyttää olevan ohi ja yhdysvallat näyttää kasvun merkkejä me olemme edelleen todella pahassa tilanteessa oman taloutemme kanssa

tällä kasvutahdilla joudumme miettimään valtiontalouden tasapainottamisohjelman toteuttamista lähiaikoina uudelleen

kuten edustaja jaskari täällä aikaisemmin totesi yrityksemme ovat poikkeuksellisen riippuvaisia pankkirahoituksesta ja juuri nyt tätä pankkirahoitusta ei ole kovin paljon saatavilla

juuri tästä syystä tarvitsemme rohkeutta ja suunnannäyttöä hallitukselta

pienien osinkotulojen verotuksessa tulisi ensisijaisesti ajatella sitä että se kannustaa sijoitustoimintaan ja kansankapitalismiin eli siihen että tavallisten ihmisten rahoja saataisiin sijoitetuksi yrityksiin

yhteisöverouudistus oli askel oikeaan suuntaan mutta on selvää että meidän tarvitsee hakea tässä asiassa tukea eteläisestä naapurimaastamme

arvoisa puhemies

itselleni ainakaan ei tule heti mieleen parempaa ratkaisua pääkaupunkiseudun asuntojen riittämättömyyteen joukkoliikenteen käyttöön ja ruuhkaongelmiin kuin länsimetron jatkaminen mahdollisimman pikaisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

moni edustaja on täällä puhunut luomu ja lähiruuan tärkeydestä ja itsekin varsinkin luomusta olen kiinnostunut siinä mielessä että me tarvitsemme lisää vahvoja tukijalkoja elintarviketeollisuuden puolelle

tällä hetkellähän suurin osa meidän ulkomaankaupastamme liittyy infraan ja metsä ja metalliteollisuuteen ja teollisuustuotteisiin liittyviin vientiartikkeleihin mutta me tarvitsemme myöskin elintarviketeollisuuden puolelle uusia vientituotteita

juuri julkaistujen ennustelukujen valossa näyttää siltä että velan osuus tulee olemaan vielä tätäkin suurempi siis yksistään valtionvelan osalta

olisin kiinnostunut ministerin mielipiteestä siitä mistä me löydämme lisää tukijalkoja nimenomaan suomalaisen ruuan viennille elintarviketeollisuuden kehittämiselle ja myöskin sille että me saisimme nuoria viljelijöitä yrittäjäksi tälle alalle

perussuomalaisten välikysymystä lukiessa tulee jälleen kerran mieleen että kovaakin kritiikkiä saa ja pitääkin esittää mutta silloin pitää olla selvä vaihtoehto ja suunnitelma jolla suomi voi selvitä jos emme etene euromaiden kanssa yhteisesti sovitulla tavalla

kuten muun muassa edustaja toivakka tässä aikaisemmin totesi niin hallituksen päätösten suunta ja asenne on nyt parempi kuin kertaakaan tällä hallituskaudella ja hyviä päätöksiä on tehty

on myös hyvä ymmärtää että edes silloin kun suomella oli markka ja ruotsilla kruunu markkaa ei koskaan arvostettu kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla samalla tavalla kuin kruunua

ruotsi on suomen tapaan hyvin riippuvainen ulkomaankaupasta mutta ruotsi on ollut paljon pidempään kansainvälisessä kaupassa mukana kuin suomi ja sillä on jonkin verran monipuolisempi ulkomaankaupan rakenne kuin suomella

mutta tällä hallituksella on tietenkin vielä muutamia asioita kun maailma ei kerralla tule valmiiksi hoidettavana ja yksi asia jota itse ainakin olen pohtinut ja johon toivoisin meidän ministereiltä vastausta on vanhemmuuden kustannusten jakaminen

tällä hetkellä ainoastaan naisen työnantaja maksaa nämä kustannukset ja sehän on aika epäoikeudenmukaista varsinkin naisten työllistymisen kannalta

arvoisa puhemies

pidän tätä fennovoiman periaatepäätöstä oikein hyvänä hallituksen taholta mutta minua huolestuttaa hieman se että suomalaisille jotka seuraavat tätä keskustelua voi tulla hiukan väärä kuva siitä mitä tässä päätetään

voisiko elinkeinoministeri selvittää hiukan olemmeko tosiaan riippuvaisia venäjästä tässä suhteessa vai onko myös muita mahdollisuuksia mistä sitä raaka ainetta voi saada

samaan aikaan etenkin nuoret aikuiset asuvat vielä pitkälti yli kolmikymppiseksi vanhempiensa luona kun heillä ei ole pienien palkkojensa turvin tai täysin varattomina mahdollisuutta hankkia asuntoa

toisin kuin kreikassa espanjassa on vahvaa teollisuutta varsinkin maan pohjoisosissa mutta esimerkiksi maalle tärkeä tekstiiliteollisuus ei ole kyennyt kilpailemaan italian tai saksan teollisuuden kanssa

eurokriitikot ovat olleet sitä mieltä että liian vahva euro on heikentänyt espanjan kilpailukykyä etenkin yhdysvaltoihin nähden sekä niihin maihin nähden jotka ovat käyttäneet pääsääntöisesti kansainvälisessä kaupassaan dollareita

heikentyneet vientiluvut ja kiinteistösektorin voimakkaat ylilyönnit ovat nyt johtaneet suureen työttömyyteen

nykyinen espanjan pääministeri mariano rajoy vakuuttaa että kyseessä on pankkien ongelma ei valtiontalouden mutta valitettavasti talouden raskaat rakenteelliset ongelmat kertovat hieman toisenlaista tarinaa vaikka totta on että espanja on tehnyt sopeutustoimia huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kreikka

olen sitä mieltä että olemme edelleen mukana euroalueiden tukemisessa kuten muutkin euromaat ja kun valinta pitää tehdä kahden rahoitusmallin evmn tai ervvn välillä meidän kannattaa ehdottaa muille euromaille että rahoitus tehdään evmn kautta

silti tämänkin hätätilan hoitamisen jälkeen tulee pohtia missä menee se raja kuinka pitkälle esimerkiksi suomi voi velkaantua lisää muiden maiden tukemisessa ja olemme kenties jo nyt lähellä tätä rajaa

kiinnitin huomiota siihen minkä tuossa edustaja holmlund nosti esiin että sama henkilö voi jäädä kiinni kolme neljäkin kertaa päivän aikana rattijuopumuksesta

yksi asia mikä tähän vaikuttaa on todellakin asenteet

täällä on sanottu että nuoret olisivat yhä enemmän rattijuopumukseen taipuvaisia mutta on myös paljon nuoria jotka eivät ole ja se lähtee hyvin paljon sieltä kodeista millä tavalla tähän asenteeseen kasvatetaan

ymmärrän sen että se on aika houkutteleva vaihtoehto mutta me elämme kuitenkin oikeusvaltiossa ja näkisin että kyllä se oikeuden tuomio on pääasiassa se mikä tästä pitää langettaa ei mikään totalitaarisen valtion häpeäpaalu

edustaja hongisto nosti esiin konfiskoinnin uhkan ja minä uskon että se on hyvin merkittävä tekijä

jos todella vaarana on että menettää ajoneuvon valtiolle niin se saattaa ehkäistä näitä

samoin alkolukkoihin uskon ja siihen mitä ministeri henriksson toi esiin että todellakin nämä pitäisi asentaa kaikkiin autoihin ja samoin myöskin tähän pantarangaistukseen